onko tähän valmiutta kysyn ministeri virkkuselta

olympiakomitea on huolestunut sellaisten nuorten kykyjen ja veron rekrytoinnista jotka voivat ja haluavat panostaa huippu urheilua tämä merkitsee oppilaitosten roolin korostumista koska urheilu ja koulutus pitää voida yhdistää nuoressa iässä vanhastaan on urheilulukioita ja urheilupätkimme ovat tulleetkin täytenä on huono kunto voisi selviytyä lehtien onko mahdollista jatkossa perustaa lisää urheillut lukioita vai voidaanko asian esille koulutuspaikkoja ja voidaanko panostaa toisen asteen tulee ylimääräisenä rahana

mitä se käytännössä on ja onko tämä malli käytössä myös näihin samaisiin kuntiin joissa metsäteollisuuden supistukset jättävät jäljen